arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

kun maakuntakaavojen tekeminen on vireillä minä ainakin suositan että oma erillinen osakaava maakuntakaava voitaisiin rakentaa vauhdittamaan näitä tuulirakentamisinvestointeja

mitä nämä toimialat sitten oikein ovat joita tässä tarkoitetaan

seurasin kyllä täällä äsken käytyä keskustelua johonka olisi toisaalta tehnyt mieli osallistua mutta siihen on tilaisuus myöhemminkin aikaisempien asioitten kohdalta

en käy niitä lukuja sanomaan minulla on ne tarkat luvutkin suoraan energiamarkkinavirastosta otetut mikä tällä hetkellä on tilanne ja myös asiantuntijoitten perusteella analyysi siitä mihin tällä päädytään

nykyjärjestelmää pitää tehostaa ja ne suuntaviivat mitä kerroin ovat paljon toimivampia sille tehostamiselle kuin konsanaan se suurkuntaidea ja ideologia mitä kokoomus ja kokoomuksen perässä muukin hallitus näköjään ajaa

mitä tähän asiaan tulee finnveran nyt tässä esitettyihin ja lisäesitettyihin valtuuksiin haluan ensinnäkin alleviivata sitä että jatkuvasti kuulen julkisessa keskustelussa väitteitä että nyt nimenomaan viennin rahoituksen tai kotimaan rahoituksen osalta joita finnvera molempia sekä rahoitusta että takauksia myöntää on kiire saada nämä esitykset eduskuntaan uudet esitykset ne joista hallitus päätti tässä vuoden alkupuolella ja jotka nyt sitten ovat täällä tänään tässä lähetekeskustelussa

siitä nyt jokainen voi projisoida sitten esimerkiksi per capita tai bruttokansantuoteyksikkö mitä se tarkoittaisi meille jos me samalla tiellä kulkisimme

yhdessä ajassa joku toimiala sillä oleva yritys sen toimialan luonne ei välttämättä ole kansallisesti elintärkeä mutta jossakin toisessa ajassa se saattaa olla

ei siellä ollut parikymmentä vuotta sitten niin suurta merkitystä sillä omistaako sen yrityksen myöskin joku suomen rajojen ulkopuolelta mutta tänään tiedetään että sillä olisi ollut merkitystä

nyt vielä tässä esityksessä lopetan esittelyn siihen me tavallaan sillä tavalla vielä tiukennamme olemassa olevaa lainsäädäntöä että kun nyt vielä voimassa olevassa säädöksessä vain oecd maiden ulkopuolelta tapahtuvat ostot ovat seurannassa ja sitten tämän lupamenettelyn piirissä niin nyt tämä kavennetaan eu ja efta alueeseen

on tullut sellainen kuva ja käsitys monille kansalaisille ja myöskin yrittäjille että finnveralla ei olisi esimerkiksi kotimaan toimintaa varten tätä rahoitusta taikka takausvaltuuksia käytettävissä

siis eräät nyt ikään kuin vapaan oston piirissä olevat maat tulevat jatkossa tämän seurannan ja lupamenettelyn piiriin oecd rajaus muutetaan efta rajaukseksi

arvoisa puhemies

mitä tulee ajatukseen siitä että pankkisektorin myös suomessa on varauduttava kantamaan vastuunsa siitä jos tuolla sektorilla tapahtuu suuria ongelmia hämminkejä sellaisia taloudellisia menetyksiä joista joku sitten kuitenkin kärsii niin pankkisektorin on itse kyettävä löytämään mekanismit joilla varaudutaan tuontapaisten sotkujen järjelliseen hoitoon

tämä seuraa aika paljon niitä linjamuutoksia mitä monissa muissa lähinnä eu maissa on viimeisten vuosien aikaan tehty

mistä ed

tältä pohjalta kun tämän sanoo yhtäkkiä voisi ajatella että hallituksen esitys tällaiseksi pankkiveroksihan voisi nyt sitten olla yksi käypäinen ratkaisu

kun finnvera myöntää luoton se myöntäessään ottaa paljon enemmän riskiä kuin normaalia lainaa myöntäessään

pari kolme erityistä perustelua sille miksi ei näin

finnveran asiakkaaksi näiden suhdannelainojen suhteen juoksevat sellaiset yritykset niin kuin pitääkin ja niitä varten tämä on ajateltukin joilla on vaikeuksia päästä eteenpäin mutta tässä finnvera ottaa rankan vastuun rankan riskin ja on valmis luotottamaan ja myöntämään vapaavuodet niitten edessä olevien vuosien ajoiksi joiden vuosien aikana tuolla yrityksellä on erityisen suuria vaikeuksia

ensinnäkin niillä toimilla mitä nyt on vireillä toden totta jos ne kaikki toteutetaan epäselvää on kuinka moni niistä toteutuu aiheutettaisiin kyllä suomessakin pankeille sellaisia lisärasitteita että monen pankin kohdalla saattaisi ihan oikein käydäkin juuri niin kuin pelätään että nuo pankit joutuisivat sellaisiin vaikeuksiin että niitten vaikeuksien hoidosta sitten ihan oikein seuraisi monenlaisia ongelmia pankkien asiakkaille pankkien omistajillekin ja koko suomen rahoitusjärjestelmälle

edelleen tässä on mahdollista se että kun normaalisti finnvera luotottaa niin että on noin puolet sitten normaalia pankkirahaa niin tässä finnvera voi ottaa yksin huomattavasti suuremman vastuun sen yrityksen rahoitustarpeesta

pitäisikö tämän jälkeen vielä ehtojen olla sellaisia että korko esimerkiksi olisi korkotuettu taikka olisi suurempi korkotuki siellä sisällä kuin normaalisti se on asia jota tässä ei olla esittämässä

arvoisa puhemies

täällä äsken jo edustaja kiviranta totesikin niitä hankkeita jotka ovat tällä hetkellä vireillä paininpuissa niin sanotusti ja joiden jos ne kaikki toteutuvat seuraavan vuoden kahden aikaan lisärasite pankkisektorille olisi kyllä suomessa aika suuri

olen itellan hallintoneuvoston puheenjohtaja enkä kerta kaikkiaan hallintoneuvoston kautta ole kyennyt vaikuttamaan siihen missä tahtoni on vahva

kriisien selviytymisratkaisut pankkien kriisirahastot talletussuojajärjestelmän täydentäminen niiltä osin kuin se ei ole vielä ihan meilläkään kaikin osin kunnossa osallistuminen transaktioveroon mikäli sellainen eurooppalainen tulee en ole ymmärtänyt että suomi siitä irtautuisi se ei ole lähtenyt vain nyt siihen valmisteluun mukaan mutta jos se toteutuu olen ymmärtänyt että hallituksen sisällä on valmiutta mennä tähän kaikkeen mukaan

itellan toiminta on käytännössä sitä että postin jakelu on se osa joka tuottaa voittoa

se on se riskilisä minkä arvioidaan syntyvän siitä että on tämän tyyppinen suhdannelaina joka poikkeaa normaalista finnveran kotimaan toiminnan luototuksesta

mitä tulee sitten finnveran viennin rahoitukseen ja sen valtuuksiin ja vientitoiminnan takauksiin niin ensinnäkin myös sen suhteen pitää paikkansa se mitä äsken sanoin kotimaan rahoituksen osalta

myöskin basel iiista mikäli sekin tässä toteutetaan jotain epäilyjä sen suhteen on mutta kai se toteutuu kuitenkin pankkien taseille ja vakavaraisuussäädöksille aiheutuu merkittäviä lisävaatimuksia

siirrymme listaan

ympäri suomea kun on järjestelmiä uudistettu on käynyt niin että posti tulee entistä myöhemmin jakelijat ovat väsyneitä kun tekevät ylitöitä paketit jotka aikaisemmin tulivat aamulla kohtuulliseen aikaan eivät välttämättä tule edes sen saman päivän normaalin työpäivän aikaan

arvoisa puhemies

ensinnäkin haluan kiittää valtiovarainvaliokuntaa ja siellä erityisesti kauppa ja teollisuusjaostoa joka on pääasiassa tämän budjettimietinnön tietysti valmistanut erittäin hyvästä työstä

miten ministeriö aikoo puuttua siihen omistajaohjaukseen tai regulaatio ohjeistajana että itella tai posti nykykielellä pystyisi vastaamaan siihen tehtävään mikä sille on uskottu

kun finnvera voi olla rahoittamassa sen suomalaisen viejän ulkolaista asiakasta joka ostaa siltä suomalaiselta viejältä tuotteita tällä finnvera lähtee kompensoimaan tai korvaamaan sitä kansainvälistä rahoitusyhteisöä joka on rahoittanut vaikkapa vietnamilaista ostajaa

valtiovarainvaliokunta on viisaudessaan tehnyt merkittäviä korjauksia ja lisäyksiä hallituksen alkuperäiseen esitykseen ja otan kaikki ne hyvin suurella tyydytyksellä vastaan nämä positiiviseen suuntaan menneet muutokset mitä kirjoihin ja kansiin on laitettu

ei niin että ne pankit todellakaan tässä vaiheessa mihinkään suuriin vaikeuksiin ajautuisivat mutta niin mistä nyt on jo merkkejä että yhä useampi pankki saneeraa väkeä nyt jo valmiiksi ulos näitten pelkojen edessä

se on se limiitti jolla se voi olla rahoittamassa sitä vietnamilaista ostajaa että se voi vaikkapa suomalaiselta paperikoneyhtiöltä ostaa paperikoneita

suomessa yrityksiäkin on vieläkin selvästi enemmän kuin koskaan ennen ja työllisyyskin on tällä hetkellä tasolla jolla se on ollut vain hyvin kauan aikaa sitten

nämä pari esimerkkiä kertokoot nyt siitä että todellakin valtio ottaa vahvan vastuun siitä että suomalaisten yritysten olivat ne kotimarkkinoilla toimivia tai kansainvälisillä markkinoilla toimivia ei tarvitsisi menettää sen takia markkinasaumaa että ne yritykset eivät saa markkinoilta normaaliin tapaan rahaa kotimarkkinoita tai maailmalle tapahtuvaa vientitoimintaa varten

arvoisa puhemies

se rantautuu näköjään vähän hitaammin meille ja juuri paljolti syistä mitkä äsken kerroin

asiakkaita viime kädessä ovat siis luotonottajat esimerkiksi yritykset elinkeinoelämä ja sitä kautta koko suomen talous ja suomen talouden selviytyminen niistä haasteista joiden edessä ollaan

kun yritykset ovat aika hyvässä iskussa ja kun järjestelmä toimii aika hyvin myös pankkijärjestelmä verrattuna moniin muihin maihin niin meillä kuitenkin pyörät ovat vielä pyörineet mutta on ilman muuta selvää että kaiken aikaa niitten pyöriminen vaikeutuu uusia ongelmia tulee ja se näkyy yritysten vaikeuksissa ihan vaikeuksissa rahoituksen saannin suhteen mutta sitten myöskin lomautuksissa ja varmasti irtisanomisissakin

tapiolan työvoimaa on enemmän vapaana kun työpäivältä mitä enemmän vapaana kuin työssä tilanteessa jolloin työvoimaa vapautuu työmarkkinoilta

jo tällä hetkellä niin kuin täällä on tänäänkin tainnut jo kertaalleen tulla sanotuksi suomeen investoinnit ovat ihan liian matalalla tasolla

valitettava maailman talouskriisi ei kierrä suomeakaan vaan kohtaa myöskin suomalaisen todellisuuden ja sen seurauksena olemme varmasti entistä kovempien työttömyyslukujen edessä tästä lähtien viikkojen tai kuukausien aikana

ja vielä viimeinen vastauspuheenvuoro edustaja mäkelä ja totean että tässä debatissa kaikki vastauspuheenvuoroa pyytäneet ovat saaneet vähintään kerran käyttää puheenvuoron enimmillään kolme kertaa

finnvera ottaa riskin sekä takaus että varsinaisen rahoitustoiminnan osalta ja se on se valtion vastaantulo tässä tilanteessa mihin nämä jo viime vuoden puolella aloitetut toimet ja nyt tässä jatketut toimet tähtäävät

näin sanovat sekä asiakkaat siis nämä pienet yritykset niitten edusyhteisöt järjestöt mutta myöskin yksityiset yritykset kun niiltä kysyy monesti tämän saman sanovat

siitä huolimatta ja osittain juuri siksi nyt kannattaa samaan aikaan kun katsotaan akuuttia ratkaisua tämän päivän kriiseihin jo katsoa vähän pitemmälle todellakin niin kuin tämä päivä täällä on ollut sitä vähän pitemmälle katsomista

yksikään suomalainen yritys ei saisi sen takia menettää markkinoitaan tähti maan päänsä väline niin että kansainvälinen finanssikriisi tavallaan kuristaa rahoituksen saatavuutta

millä tavalla sitten nousun tullen suomi selviytyy siitä tulevaisuudesta jonka jatkossakin haluamme rakentaa hyvinvointiyhteiskunnan ideaalin pohjalle

jos nämä toimet kaikki toteutetaan vaikka vain tämä pankkiverokin niin kyllä tämä näkyy siinä rahan hinnassa ja sitä kautta sen investointihalukkuuden ei ainakaan entisestään rohkaisuna vaan pikemminkin sen alas dumppaamisena ilman muuta kaikessa tässä tämä näkyy

täällä voi olla muutama vastauspuheenvuorotarve mutta kun muutama varsinaisen puheenvuoron pyytäjä on jäljellä niin toivon että ne jotka haluavat sanoa jotain sanovat sitten tämän listan jälkeen

ja totta kai myöskin kotitalouksille tällä on oma vaikutuksensa mutta suuremman vaikutuksen tässä kaikessa kuitenkin lukisin ja katsoisin olevan nimenomaan erityisesti pk yrityksissä ja niiden investoinneissa ja investointihalukkuudessa

arvoisa puhemies

tämä kertoo osin ensinnäkin siitä jo ensi sanoissani sanomastani yritysten taseitten vahvuudesta ja toisaalta siitä ja nyt kyllä täytyy se tässä suoraan sanoa aika vastuullisesta asenteesta jolla monet yritykset ovat suhtautuneet tähän vallitsevaan tilanteeseen

sellaista ei suomen historiasta kymmeniin vuosiin löydy

se kiittävä osa

toisaalta työn tuottavuus ja toisaalta työpanoksen määrä

arvoisa puhemies

onhan euroopassa eu alueella maita joissa on olemassa jonkun sortin pankkivero tai tälle verolle sukulaissieluinen jonkunlainen järjestelmä

arvoisa puhemies

totean tässä että ajatus siitä että debattia pitää jatkaa niin kauan että varmaan kaikki esitetyt kysymykset mitä edustajat toisilleen ovat esittäneet ovat tulleet vastatuiksi on päättymätön asia

suomi on euroopan maaseutumaisin maa

nyt täytyy vaan toivoa että yritykset itse ja hallitus yhteistyössä yritysten kanssa voi myöskin lomautusten aikana löytää sellaisia toimenpiteitä joilla joko lomautetut sijoittuvat sitten niihin yrityksiin mieluusti niihin joista ovat lomautettuina tai jos yritys joutuu irtisanomisiin niin näin irtisanotut olisivat sitten mahdollisimman hyvin edelleen ja uudelleen työllistettävissä

suomi on euroopan harvimmin asuttu maa

ne välineet mitä meillä tällä hetkellä on näitten lähikuukausien tarpeisiin tämän tyyppiseen koulutukseen kurssitukseen treiningiin riittävät lähimpien kuukausien tarpeisiin ja hallitus valmistelee jatkossa toimia joilla parannetaan aineellisia edellytyksiä vastata äsken kuvaamaani haasteeseen

ruotsi on euron ulkopuolella ruotsin talous on toisenlaisessa tilanteessa ruotsissa investointiaste on korkeammalla tasolla kuin se suomessa on ja ruotsissa sen rahan saatavuus on sekä hinnaltaan että muilta saannin edellytyksiltään tällä hetkellä pk sektorille helpompaa kuin suomessa jo valmiiksi helpompaa kuin suomessa vaikka ruotsissa on jonkunlainen pankkivero ja suomessa ei ole

arvoisa puhemies

tämä talouden kriisin rantautuminen suomeen selvästikin tulee eri rintamilla noudattaa erilaista aikataulua

edes tiheimmin tiheimmin asutuissa eurooppalaisissa maissa eivät kunnat ole niin suuria kuin mihin kokoon hallitus nyt tällä esityksellä tähtää noista lähtökohdista mitä äsken tässä sanoin

nyt jos suomeen tulee vielä tämä pankkivero se suhteellinen kilpailukyky investoida tänne tai ruotsiin käy kallellaan entistä enemmän sinne ruotsin suuntaan

kun esimerkiksi käytiin läpi rakentamista rakentamisalan ammattilaisten kanssa niin rakentamisessa ne ongelmat tällä hetkellä eivät ole julkisessa rakentamisessa

tässä tilanteessa ei pitäisi olla mitään erityisiä syitä olla tukemassa sellaisia järjestelyjä joilla tässä mielessä ruotsia onnenpekkaa joka jättäytyi emun ulkopuolelle näin siitä voi sanoa onnenpekka kun se sinne jättäytyi sen kilpailukykyä investointikohteena entisestään parannettaisiin

kyllä se on tämä yksityisen puolen rakentaminen ja ennen kaikkea talonrakentaminen ja yksityisen puolen bisnesrakentaminen jossa erityisesti nyt on todella jyrkkä alaspäinmeno ja sieltä tulee näitä lomautuksia ennen pitkää ja nyt jo myöskin irtisanomisia on tullut

jyväskylän maalaiskunta oli aikanaan suomen suurin maalaiskunta asukasluvulla laskien mutta kun se ympäröi jyväskylän kaupunkia joka puolelta kerrostaloalueitten välillä meni raja se oli toiminnallisesti taloudellisesti organisoitunut palvelurakenteen osalta yhdeksi yhdyskunnaksi

arvoisa puhemies

muun muassa tämän tapaisilla syillä ja täällä jo ainakin kahdessa puheenvuorossa hyvin esitetyillä muilla perusteilla todella myös minä yhdyn siihen ajatukseen että tässä tilanteessa tässä toimintaympäristössä tässä odotusympäristössä minkä kuvasin äsken niillä monilla eri hankkeilla jotka ovat vireillä kaiken aikaa samanaikaisesti ei tällaista veroa tällaista lisärasitetta suomalaista elinkeinoelämää rasittamaan ole mitään syytä laatia

mutta aivan erityisesti tämän ensimmäisen aallon ongelmat kohtaavat ne yritykset jotka ovat vientimarkkinoilla ja jotka siellä kilvoittelevat rajussa uloslyöntikisassa omasta vientilimiitistään

ensinnäkin toivon että pidetään siitä pelisäännöstä kiinni että täällä ilon tai surun purkauksia ei ilmaista sen tapaisilla menettelyillä mitä aplodien antaminen on vaikka mielessään itse kukin voi niitä antaa

ne pyrkivät pitämään saumansa siellä markkinoilla ja ne ovat kovassa puristuksessa koska kysyntä vähenee ja käydään kisaa kuka saa tuotteilleen jatkossakin sen kysynnän sauman

silloin sosialidemokraatit vahvasti vastustivat jyväskylän maalaiskunnassa ja silloinkin kun päätös tehtiin vielä vastustivat mutta me keskustalaiset kokoomuslaisten kanssa teimme nämä liitokset silloin aikanaan meillä kaupungissa

jotta suomalaiset yritykset tässä tilanteessa menestyisivät on äärettömän tärkeää se mitä eduskunta ja valiokunta on tässä mietinnössään hallituksen esityksen pohjalta sitten hyväksymässä

jos halutaan lisäveroa verotetaan enemmänkin sellaista vähemmän tärkeätä kulutusta josta on varaa ottaa ja päinvastoin tuetaan sellaisia investointeja ja investointien edellytyksiä jotka tarvitsevat rahaa ja sen hintaista rahaa että investoinnit käyvät edullisiksi ja riittävän houkuttaviksi

elikkä me nyt kykenemme lisäämään sellaista riskinottoa nimenomaan takaustoiminnan kautta jossa takauslimiittejä lisätään miljardimäärin tällä varsinaisella budjetilla ja myöskin uusia rahoitusinstrumentteja ollaan panemassa pystyyn joilla silloin kun pankit eivät pysty rahoitusvastuita hoitamaan tulee julkinen rahoittaja ottaa sen vastuun kannettavakseen ja luotottaa niitä yrityksiä jotka ovat periaatteessa kannattavan toiminnan tekijöitä ja viejiä mutta jotka eivät normaaliin tapaan saa rahaa niiltä rahoittajilta jotka aiemmin ovat tulleet suurista yrityksistä puheenollen ulkomailta ja jotka kotimarkkinatoimijoista puheenollen ovat kotimaisia toimijoita

näiden kuntakeskusten palvelurakenteitten yhteen lynttäämisestä on äärimmäisen vaikea löytää sellaisia synergiaetuja jotka tuottaisivat taloudellisessa mielessä tai toiminnallisessa mielessä sellaista lisäarvoa toiminnallisessa siinä mielessä että se palvelisi sitä kuntalaista joka kaiketi tässä kuitenkin kaikista tärkein on erittäin vaikea löytää sellaista ei sellaista lisäarvoa minkä ilman muuta nimenomaan se seikka tuottaisi että nämä kunnat pantaisiin yhteen

talouden kasvu on juuttunut nollan tuntumaan teollisuuden tuotanto supistuu ja vienti vähenee

nämä kunnat vastaavat lasten päivähoidosta peruskoulusta monta kertaa lukiostakin kunnan teknisestä toiminnasta kunnan kaikkinaisesta edun vaalimisesta ja elinkeinoelämästä jnp

kun nämä eivät pysty hoitamaan niitten aikaisemmin hoitamaa siivua niin tässä tilanteessa tarvitaan näitten julkisten rahoitusinstrumenttien pystyyn panemista ja nyt ne on tässä näillä toimilla laitettu

arvoisa puhemies

minusta on aika olennaista kuitenkin tunnistaa se mitä tässä on tapahtumassa ja jotta tämmöinen tilanne taklataan se käytännössä edellyttää nyt sitä että niihin toimiin joista täällä tänä päivänä on puhuttu ja joista kuitenkin pääasiassa monesta on oltu aika lailla yhtä mieltä todellakin on pakko ryhtyä

tuloratkaisut eivät ole olleet ympärillä pyörivän maailman totuuden ja todellisuuden mukaisia

irtisanomiset ja niiden uhka kasvavat kaikkialla koko ajan

arvoisa puhemies